kun tämä hallitus muodostettiin sdp muutti erittäin paljon monia asioita juuri johdonmukaisesti esittämänsä linjan mukaisesti paitsi vakuuksissa myöskin ervvn osalta

on todella menetetty tärkeällä tavalla kansallisia asioita

myös sisäinen painotus on uusi

mtkn nuorten linja ja sdpn linja ovat löytäneet toisensa

mikäli jokin euromaa pyytää lainamuotoista tukea vielä portugalin jälkeen suomi on valmis harkitsemaan tätä vain sillä ehdolla että saa takausosuudelleen vakuudet kyseiseltä maalta

nyt täällä puhutaan suoraan nuorten viljelijöiden aktiivitilojen kannattavuuden kehityksestä ja nimenomaan tukien kohdistamisesta aktiiviviljelyyn eikä omistamiseen ja nimenomaan nuorten ja aktiiviviljelijöiden lisämaan edulliseen hankintaan

samoin myöskin evmn osalta sovittiin että lainoilla on ensisijainen asema verrattuna yksityisen sektorin lainoihin ja että evmn tulee täyttää kokonaisuudessaan muutkin suomen siihen esittämien aiempien kantojen mukaiset pankkien ja sijoittajien vastuuseen liittyvät yksityiskohdat ja evmn rakenne ei saa olla sellainen että euromaat siirtyisivät valtioiden veloissa yhteisvastuuseen vaan jokaisen valtion tulee vastata omasta julkisesta taloudestaan ja omista veloistaan

metsähallituksen rooli teollisuuden raaka ainehuollon ja työllisyyden tasaisena turvaajana tulee säilyttää ja näin lieventää suhdannevaihteluiden aiheuttamia ongelmia

edelleen hallitusohjelman mukaisesti on vaadittu finanssimarkkinoiden vakauttamista avoimuutta riskienhallintaa ja kansainvälisen rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa sekä rahoitusmarkkinoiden sääntelyhankkeiden kehittämistä

on aikakin

tärkeintä on vastustaa yhteisvastuun periaatteen toteuttamista eurobondijärjestelmää ja pahimmillaan sitä tilannetta jossa komission puitteissa mennään sitten jo budjettivallan puolelle muun muassa lainaratkaisuja

nimenomaan ekpn osalta kasvun varmistamista on haettava kreikan lääkettä ei voida enää käyttää jäljet jo näkyvät

me tarvitsemme pysyviä vakausmekanismeja koska kriisejä tulee ja on pääomitettava ja löydettävä pelisäännöt järjestelmälle

mutta rahoitusjärjestelmä vaatii nyt tältä osin kyllä selkeitä johtopäätöksiä ja tältä osin valtiovarainvaliokunnan mietinnössä käydään läpi ne kriteerit joilla on jatkettava

herra puhemies

eun maatalouspolitiikan yhteisen maatalouspolitiikan oikeutus voi tulla vain siitä että se ottaa huomioon poikkeuksellisten tuotanto olosuhteiden erityistarpeet

se on vakauttanut suomen taloutta tukenut kasvua ja työllisyyttä sekä taannut alhaisen ja ennakoitavissa olevan korkokehityksen ja hyödyttänyt näin myös suomalaisen arkea

tässä suhteessa suomen pitää kyllä pystyä arvioimaan yhteisen maatalouspolitiikan perusteltavuutta uudelleen ja osittaisen kansallistamisen kautta hakea suomen olosuhteisiin parempaa oman rahan käyttöä

onhan se merkillistä jos me emme paremmin ota meidän työvaltaisen maatalouden ja muun muassa maidontuottajien tarpeita huomioon ja oli virhe laskea tämä kansallinen maitokiintiöjärjestelmä romahtamaan koska se tulee olemaan vakava meidän kannaltamme

nuorten tukemiseen pitää panostaa sen sijaan että näennäisviljelyä ja luopujien ekstrabonuksia niin sanotuille roikkujille järjestetään

tällöin nimenomaan korostettiin sitä että lainajärjestelyssä ei onnistuttu turvaamaan suomalaisten veronmaksajien etua parhaalla mahdollisella tavalla

silloin sosialidemokraatit esittivät että pitää ehdottomasti hallituksen antaa esitys pankkiverosta suomessa tehdä esitys rahoitusmarkkinaverosta ja nimenomaan korostettiin saksassa omaksutun käytännön mukaisesti että suomalaisten veronmaksajien maksettavaksi ei saa siirtää pankkien ja muiden sijoittajien vastuita

erityisesti on ollut järkyttävää että komissaari rehn keskustan keskeinen vaikuttaja esitti vielä hiljattain tosiaan perussopimuksen vastaisesti luotavaksi eurobondit eli yhteisvastuu veloista ja tältä osin on oltava selkeä ratkaisu siihen että yhteisvastuuseen euroalueen veloista ei missään nimessä kuten suomen hallitus on linjannut voida tietenkään mennä

tältä osin edustaja niikolle täytyy sanoa että kannattaa nyt käydä läpi se mitä hallitusryhmät ja hallituspuolueet ovat valtiovarainvaliokunnan myötä tehneet

tämä on erittäin tärkeä asia yhtä tärkeä kuin sekin että pitäisi pikaisesti saada vihdoin tuloksia sisäisen turvallisuuden ja muun muassa syrjäytymisen kannalta tähän pikavippijärjestelmään

ennen kaikkea on syytä korostaa että semmoinen järjestely jossa suomi joutuisi hakemaan lainanotolleen luvan komissiosta on ehdottomasti poissuljettu koska on selvää että tämä on paitsi budjettivallan kannalta keskeinen asia tällä myös olisi suomen kansalliselle suvereenille budjettivallalle tuhoisa vaikutus koska nyt tämä imon itämeren rikkipäästöratkaisu jonka edellinen hallitus erittäin huonolla olemattomalla poliittisella ohjauksella liikenne ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön toimesta virkamiesten johdolla sai aikaan voi aiheuttaa jopa miljardin euron kustannukset meille

edustaja wallinheimoon haluan yhtyä hänen puheenvuorossaan esille tulleessa rakennemuutospaikkakuntien työkalupakin parantamisessa

takalan metsäkeskustelusta aikoinaan tehtiin ihan oikeita johtopäätöksiä että tällaista kollaan taistelutannerta ei tavoitella eli liian rajua maankäyttöä ja avohakkuuta

tämä on vakava asia ja myös sillä tavalla että meidän ei pidä hyväksyä enää tätä negatiivista alueellistamista mitä tuottavuusohjelman soveltaminen puhtaasti henkilöstönvähennysohjelmana aikaansaa valtionhallinnossa kautta linjan

erityisesti oikeusministeriön puolella on ollut tätä kaavamaisuutta kyllä yllin kyllin ainakin nyt ihan viimeisinä vuosina varsinkin

eli tämä on nyt sellainen asia että tämän uuden hallitusohjelman mukaista tuottavuusohjelman vaikuttavuusohjelmaksi muuttamista pitää nyt hallituspuolueiden myöskin vahvasti ottaa pöydälle

tällä esityksellä hallitus tulee nyt myös puuhuollon turvaavalla tavalla mukaan lyhentämällä sitä määräaikaa kolmeen vuoteen

hallituspuolueiden tämmöinen ilmeisesti voimakkaampi mtk siipi yritti viime hetkellä mitätöidä itse asiassa ehdotettujen valtuussäännösten vaikutuksen sillä tavalla että olisi edellytetty että sellaisia muutoksia ei tule jotka muuttavat metsän hoitoa ja käyttöä

samoin olisi varmasti myöskin meidän vienti ja elinkeinorakenteemme poikkeuksellisista olosuhteista johtuen myöskin näissä lainanoton asioissa

olen tietoinen suosituksesta

totta kai tällä oli tarkoitus muuttaa jossain määrin yli miljoonan hehtaarin ensiharvennusten laiminlyötyä metsäalaa ja turvata puuhuoltoa ja meidän metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä

nyt tässä tältä osin on sanottava että on ihan erittäin keskeisistä periaatteellisista linjauksista nimenomaan suvereenisuuden ja budjettivallan osalta kysymys koska suomen taloudellinen autonomia muodostuisi kapeammaksi kuin venäjän vallan aikana

kovan väännön jälkeen saatiin sitten tähän kirjaus tässä laissa tarkoitettua metsänhoitoa ja käyttöä niin että edes nyt toivon mukaan tästä jotain myönteistä suomen taloudelle ja myöskin aluekehitykselle ja itä suomelle syntyisi

tämä on asia joka on syytä myöskin muistaa yhtä lailla kuin että tämän kriisin tausta ei ole euro vaan säätelemättömien vapaiden markkinavoimien kasinokapitalismin luoma lasku pankkien ja sijoittajien vastuuton toiminta ahneus moraalikato jolle on kattauksia tehty euroopan rahoitusvakausvälineestä ja kreikan vastikkeettomista lainoista lähtien

eli tässä suhteessa keinottelun ja ahneuden rahoitusmarkkinoille on kiirehdittävä rahoitusmarkkinaveroja ja sosialidemokraattien jo ennen vaaleja vaatimia asioita

mutta mielenkiintoista on se että perussuomalaiset eivät ole täällä yhtään puuttuneet tämän kasinokapitalismin perimmäisiin syihin tähän peliin joka on johtanut siihen että nämä sijoittajat ovat kyllä voittonsa hoitaneet mutta sadat miljoonat syyttömät maksavat ja ennennäkemätön poliittinen ja taloudellinen epävakaus järisyttää nyt perustaa

tältä osin perussuomalaiset kauhistelevat täällä seurauksia mutta eivät ole lainkaan pohtineet syytä

voi sanoa että euroopan unionin konservatiivipuolueiden työläisversiona esiinnytään mutta ei lainkaan puututa niihin asioihin joiden takia sadat miljoonat syyttömät työttömät ja heidän perheensä todellisuudessa ovat joutumassa pahimpaan paikkaan

ihan tästä budjettimenettelystä vaan sen verran että valtionvarainvaliokuntahan käy jaostoissa kuulemisen ja sen pohjalta hallituspuolueet ensin jaostossa ja sen jälkeen valtionvarainvaliokunnan tasolla sopivat muutostasoista ja muutoskohteista

eli kun esimerkiksi tulee esille kuluttajajärjestöasia niin tästä on kantanut voi sanoa koko eduskunta vuosittain huolta myös sosialidemokraatit vuosittain

kun tämä momentti on ollut olemassa niin se ei ole edellyttänyt mitään aloitteita mutta jos on ihan uusi menokohde jota ei talousarviossa ole silloin talousarvioaloite on se jonka kautta hallituspuolueet joutuvat jopa opposition aloitteella avaamaan budjetin ja lisäämään menoja

olen ollut tekemässä sinipuna aikana muun muassa menolisäystä johon löydettiin että saatiin se momentti auki yksi keskustan aloite

mutta voin sanoa että kyllä täällä on nytkin semmoisia menolisäyksiä paljon joissa on kokoomuksen kansanedustajien esityksiä talousarvioaloitteita myös sosialidemokraattien omieni mutta ei niitä mainita täällä kun ne ovat hallituspuolueiden yhteinen esitys ja momentti on olemassa

herra puhemies

siksi tämä asia on myöskin herättänyt perusteltua huolta nimenomaan sen takia että suurin osa osakaskunnista on järjestäytymättä ja suurempi osa kaikista osakaskunnista toimimattomia kuten vapaa ajankalastajien keskusjärjestökin on lausunnossaan todennut

tämän vuoksi niin norpan kuin myös vapaa ajan kalastajien ja saimaan alueen asukkaiden näkökulmasta yhtenäiset selkeät asetuksella luodut rajoitusalueet ovat selkeästi parempi vaihtoehto kuin sopimuksella aikaansaadut rikkonaiset rajoitusalueet

anneli kiljunen toi esille ja itse myöskin olen maa ja metsätalousvaliokunnan mietintöön jättämässäni vastalauseessa todennut uhanalaisten lajien suojelu vaatii kyllä ehdottomasti kiireellisempää toimintatapaa kuin saimaannorpan osalta on ollut mahdollista ja mitä on sovellettu

tämä puheenvuoro ei millään tavalla halua vähätellä sitä etelä savossa maakunnan taholla tehtyä vakavaa työtä löytää tässä maanomistustilanteessa ja lainsäädäntötilanteessa tietysti etenemistapoja mutta kuten sanottu nyt tarvitaan kyllä selkeitä ratkaisuja

olen juuri vastalauseessani todennut että asetuksella luodut selkeät yhtenäiset rajat olisivat nyt saimaannorpankin suojelun ja itä suomen kannalta paras mahdollinen vaihtoehto

ensinnäkin on tämän lähtökohdan osalta korostettava että tilanne on muuttunut selonteon käsittelyn jälkeen

erityisesti talouskriisin finanssikriisin vaikutukset tulevat luomaan epävakautta yhteiskunnallisissa taloudellisissa ja myös sosiaalisissa olosuhteissa

tässä suhteessa muun muassa järjestäytyneen rikollisuuden hallitsemattoman maahanmuuton ja kansallisten ristiriitojen osalta tullaan näkemään varmasti aivan uusi tilanne

tältä osin kansallinen eheys tulee edellyttämään myös sosiaalisen turvallisuuden vahvistamista eli varustautumista myös oikeasta päästä

tältä osin selonteossa korostetaan lähinnä vapaaehtoisjärjestötyötä ei nähdä tätä puolustustahdon kansallisen eheyden ja sosiaalisen turvallisuuden yhteyttä

tässä yhteydessä perussuomalaisille on kyllä syytä huomauttaa että lissabonin sopimus merkitsee sisäisen turvallisuuden toiminnan kannalta merkittävää parannusta päätöksentekokykyä oikeus ja sisäasioissa rajat ylittävän poliisiyhteistyön puolella muun muassa

erityisesti nyt tässä epävakautta luovassa tilanteessa on syytä korostaa juuri prumin sopimuksen merkitystä

suomi tuli perustajamaiden rinnalle siinä ja se on nimenomaan rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden terrorismin ja laittoman muuttoliikkeen hallinnan kannalta hyvin tärkeä lähestymistapa

nyt oikeus ja sisäasiainministerineuvostossa on siis kaksi ministeriä kolmesta suomessa jotka eivät pidä kovin tärkeänä tätä panostusta

kun nyt puhutaan hyvin paljon myöskin uskottavasta puolustuksesta niin haluan siitä lyhyesti todeta että yleinen asevelvollisuus ja tietysti myöskin puolustusvoimien ja puolustuskyvyn mitoittaminen niin että suomi uskottavasti pystyy sotilaalliseen hyökkäykseen torjuntamielessä vastaamaan ovat tietysti tärkeitä

meillä on huonoja esimerkkejä siitä jolloin turvallisuusselonteon kautta on ikään kuin yritetty eduskunta asettaa sivulauseen eteen

valtiovarainvaliokunnassa ja eduskunnassa sosialidemokraattien johdolla tämä miljardien hukkaputki pystyttiin tiukan keskustelun jälkeen estämään

puolustusvoimien toimintakyky tänä päivänä ja maavoimien voi vain kuvitella miten katastrofaalinen olisi puolustusvoimien ja maavoimien toimintakyky tänä päivänä jos tämä puolustusvoimien johdon kenraali hägglundin ja silloisen hallituksen ajama ratkaisu olisi mennyt läpi

samoin rajajääkärikoulutus joka oli selossa tehty neljästä kahteen pystyttiin sitten sisäministeriön käsittelyssä rakentamaan kolmen pohjalle

tarvitaan myös sisäisen turvallisuuden viranomaisten voimavaroja sitova ja ohjaava laaja alainen turvallisuusstrategia jossa myöskin pelastustoiminnan suorituskyky otetaan huomioon

kun täällä puhutaan kansallisen turvallisuusneuvoston perustamisesta niin on syytä kysyä onko tässä missä määrin takana kokoomuksen erityinen halu painaa sivuun ulko ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan roolia

korkeaojan kanssa neljä vuotta ulko ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa istuneena olen pitänyt hyvänä sitä että siellä laajennettiin silloin juuri sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden kokonaisuus ja sitten erityisesti presidentin ja hallituksen vahva yhteistyö loi yli vaalikauden ulottuvaa uskottavaa suomen edun mukaista turvallisuusajattelua

tässä kansallisen turvallisuusneuvoston hankkeessa on myöskin se ongelma mikä on sisäisen turvallisuuden ja sisäministeriön turvallisuusasiain johtoryhmän operatiivinen rooli näissä kysymyksissä

liittoutumiskysymykseen herra puhemies haluaisin vielä todeta sen että suomen historia on osoittanut maanpuolustustahdon mutta myöskin kansallisten etujen priorisoinnin ensisijaisuutta

suomi on tällä tilanteisiin reagoivalla oman etunsa varmistavalla tavalla selviytynyt ensimmäisen maailmansodan jälkeen syntyneistä euroopan maista ainoana sota ajatkin demokraattisen järjestelmän säilyttäneenä valtiona

totta kai transatlanttiset suhteet olivat itse asiassa varmistamassa suomen jatkosodan jälkeisen rauhan sopimisen talvisodan rajoilla

siellä tarkastajat ja virkamiehet tekivät imossa ratkaisuja ja eussa sitouttivat suomen sellaiseen tilanteeseen jossa meidän keskeinen vientiteollisuus ja meidän kilpailukyky todella vaarannettiin

tämän takia hallitusohjelmassa on yksimielisesti kuten edellinen puhuja totesi todettu että imon ratkaisussa toteutus ja aikataulut on varmistettava suomen vientiteollisuuden kilpailukyvyn turvaavalla tavalla

hänhän totesi että niin tuhmia me emme täällä ole että kuvittelisimme yhdenkään suurvallan uhraavan yhtäkään penniä tai yhdenkään krenatöörin koipea näin vähäpätöisen maamme puolesta

tämä on erittäin tärkeä asia maan osalta joka on muutoinkin kuljetuskustannuksiltaan logistiikaltaan huonommassa asemassa kuin keskeiset muut euroopan unionin jäsenmaat ja kilpailijat ja jolla on tällä hetkellä perusteollisuuden osalta paljon ongelmia joista nyt on energiakustannuksia hallituksen toimesta pyritty keventämään

tämä liittyy myöskin tähän ratkaisuun joka nyt ilmastopuolella on tehty tämän hiilinieluasian yhteydessä

tänä aikana kun tiedetään että koko suomen hyvinvoinnin perusta ja paitsi aluekehitys myös kansallinen kilpailukyky on meidän keskeisen vientiteollisuuden varassa ja veden valua kehitys paitsi kansallinen kilpailukyky on kyllä erityisen tarkasti katsottava ettemme ammu omaan polvilumpioon näissä asioissa

arvoisa herra puhemies

tässäkin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa jossa elämme metsäteollisuuden viennin osuus on noin viidennes ja kansantaloudellinen ja alueellinen merkitys metsätaloudella on todella suuri

eikä myöskään meidän metsäteollisuus ole mikään iltaruskon ala vaan myöskin perinteisellä metsäteollisuuden paperi ja sellupuolella sahapuolella näkymät ovat varsin hyvät puhumattakaan siitä että metsiin pohjautuva biotalous tulee luomaan merkittävää uutta hyvinvointia niin biolääketieteessä kuin myöskin energian ja muussa metsiin pohjautuvassa elinkeinojen kehittämistyössä

tämän lainsäädännön tarkoitushan on varmistaa puun saatavuus myös meidän teollisuudelle niin sahoille kuin muulle puuta käyttävälle teollisuudelle antaa metsien hoitoon yleiset ohjeet metsänomistajille ja myöskin tietyllä tavalla velvoitteet kansantalouden ja koko suomen hyvinvoinnin kannalta keskeiselle sektorille

on tehty raskaita ratkaisuja kemijärven sellutehtaita ja monia muita joita voidaan arvioida ja pitää suoraan varsin kriittisesti arvioida tämän päivän valossa

meidän pitää nähdä metsäteollisuuden kehittäminen kansallisena asiana ja tällä lainsäädännöllä pyritään siis varmistamaan se että metsäteollisuus voi luottaa puun saatavuuteen niin sahateollisuus myöskin raaka aineen saatavuuteen

tältä osin täytyy puhemies heinäluomaan yhtyä että ei tämä parlamentaarinen valmistelu jota tässä maassa kansallisesti tärkeissä asioissa on harrastettu saa olla aikansa elänyt

olin siinä sdpn edustajana ja väitän että se valmistelu loi todella merkittävällä tavalla perusteita metsien uudistamiselle ja metsänhoidolle

yleensähän ajatus siitä että uudistushakkuun jälkeen alueelle on saatava kohtuullisessa ajassa kasvatuskelpoinen taimikko jonka kehittämistä muu kasvillisuus ei välittömästi uhkaa on edelleen valitettavasti selkeä tavoitteen osalta

vaadittiin että pitää nimenomaan saada tätä veronluonteista pakkojäsenyysjärjestelmää muutettua metsäalan kilpailua suosivalla tavalla

tämä on aika vakava kysymys koska puun saatavuutta parannetaan nimenomaan uudistamalla metsälainsäädäntöä metsänhoidon kannustavuutta ja pitkäjänteisyyttä edistävällä tavalla

tältä osin hallituksen esitys oli kyllä pettymys ja täytyy ihmetellä että paitsi parlamentaarinen valmistelu ja poliittinen vuorovaikutus vähän pettivät näköjään myöskään metsäsektorin keskeiset toimijat eivät kyllä riittävästi näkyneet

metsänomistajan valinnanvapautta korostettiin ja vähän tuli kai tämmöinen iltarukoustyyppinen tuuli siemenen tuokoon ajattelu

tämä on aika vakava virhe sen takia että jokainen metsäalaa tunteva olisi voinut neuvoa että tämä ei takaa havupuiden istutustaimikoiden säilymistä havupuuvaltaisina vaan ne muuttuvat tietysti hoitamattomina lehtipuuvaltaisiksi joissa tietysti vesasyntyinen hieskoivu on valtapuu

eli koivuvastaa kyllä tulee mutta ei tule sitä sahojen tarvitsemaa raaka ainetta mäntyä ja kuusta jotka ovat kansallisesti meille erittäin tärkeitä

tältä osin sitten väännön jälkeen saatiin kuitenkin tätä koskevat kannanotot ja lausuma että alempiasteisella säännöstöllä on huolehdittava siitä että vesa ja siemensyntyiset lehtipuut eivät tavoita havupuuvaltaisilla taimikoilla muun muassa kuusitaimikoilla istutustaimien keskipituutta

tätä on kyllä tarkkaan nyt myös seurattava koska sahateollisuus kuten viime päivienkin uutisista olemme nähneet on ala joka toisi meille hyvinvointia ja työtä

metsäteollisuuden kehittämisedellytykset verotus ynnä muut tekijät mukaan lukien on käytävä kyllä tässä yhteydessä perusteellisemmin läpi että metsiä myöskin uudistetaan ja hoidetaan

tärkeä näkökulma oli myös se että tämmöinen sosiaalinen kriteeri sosiaalisen kestävyyden turvaaminen saatiin muun muassa puuliiton aiheellisen huolen mukaan myöskin mietintöön

nythän metsänhoidon käytännön töitä ulkoistetaan ulkopuolisille toimintaketjuille joissa on todistettavasti paljon työehtosopimusten ja myöskin harmaan talouden kanssa valitettavasti ilmeneviä yhteiskuntavelvoitteiden laiminlyöntipiirteitä

vrn hallintoneuvoston puheenjohtajana olen myös iloinen siitä että metsänkäyttöilmoituksen piiriin ennen eino myrskyä otettiin mukaan nimenomaan myös puiden kaatumisen uhka radoille

sisäisen turvallisuuden ohjelmasta on talousrikostorjunta jäänyt todella vähäiseen osuuteen ja toisaalta teidän asennettanne jota julkisuudessa olette myöskin korostanut että talousrikostorjunta ei ole mikään painopiste kuvaa se että lakkautitte keskusrikospoliisin laittoman työvoiman valvontayksikön

toisaalta täytyy sanoa että ministerin entinen poliittinen erityisavustaja supon johtaja ilkka salmi on näköjään pystynyt valvomaan rahaesitykset kyllä tämän terrorismintorjuntarahan osalta mutta poliisin ja rajavartioston voimavaroista ei ole kannettu huolta

myöskin hätäkeskusuudistuksen sisäänajovaiheessa tehty ratkaisu vaarantaa turvallisuusrakenteita ja tämän takia pitää ottaa aikalisä myöskin hätäkeskusjärjestelmän osalta

tämän sopimuksen tavoitteena on turvata euroalueen vakautta perustamalla kansainvälinen rahoituslaitos jonka jäseniä ovat kaikki euromaat

rahoitusmarkkinoiden kriisin leviäminen talouteen on aiheuttanut syvän globaalin taantuman ja luonut poliittista ja taloudellista kasvavaa vakavaa epävakautta

kreikka ja sen jälkeen irlanti ja portugali ajautuivat vakavaan velkakriisiin ja tämä pakotti euromaat ryhtymään poikkeuksellisiin toimiin markkinoiden rauhoittamiseksi

valtiovarainvaliokunnan mielestä suomi on onnistunut neuvottelutavoitteiden saavuttamisessa ja evmn toimintaperiaatteet vastaavat myös niitä tavoitteita jotka evmn hyväksymiselle hallitusohjelmassa asetettiin joista aikaisemmin jo totesin täällä

suomi on kiirehtinyt mekanismin käyttöönottoa ja euromaiden tekemän päätöksen mukaisesti evmn on tarkoitus aloittaa toimintansa siis heinäkuun alusta josta lähtien mekanismi on euroalueen ensisijainen kriisinhallintaväline

tarkoituksena ei ole lisätä yhteisvastuuta euroalueen jäsenvaltioiden kesken vaan sen avulla luodaan pelisäännöt taloudellisten kriisien hallitsemiseksi siten että yksittäinen jäsenvaltio vastaa itse omista veloistaan ja sitoumuksistaan

asiantuntijakuulemisessa ja keskustelussa on tullut esille kuitenkin myös kriittisiä painotuksia jotka liittyvät muun muassa pank kien pääomitukseen sekä evmn rajallisiin mahdollisuuksiin osallistua suurten euromaiden kriisien ratkaisemiseen nyt jo esille nousseiden espanjan ja italian tyyppisten maiden osalta

evm on ervvhen verrattuna monella ratkaisevalla tavalla kuitenkin parempi väline

selvä parannus on niin ikään se että evmssä ei ole ervvn tapaan väistyvien takaajien ongelmaa eikä varainhankinnan korko ja takausvastuisiin liittyvää epävarmuutta

merkittävä lähtökohta sopimuksessa on imfn osallistuminen kriisinhallintaan ja tämä on tärkeää tietysti vakaustuen antamisessa niin rahoituksen kuin teknisen osaamisenkin puolella

evmn etuoikeusaseman vuoksi on entistä tärkeämpää analysoida huolellisesti tu kea pyytäneiden jäsenmaiden velkakestävyyttä